itseeni on ottanut muutamia yrityksiä kanssa yhteyttä ja kysynyt onko mitä välineitä tällä hetkellä olemassa kun pankki lyö hanaansa kiinni

toinen näkemys on tässä

meillä on teknologiateollisuudessa vahva rakennemuutos muun muassa lappeenrannan alueella ja myös muualla suomessa prosessiteollisuudessa meillä työpaikkoja lähtee muualle mutta minkä takia myös lappeenrannasta ollaan lakkauttamassa prosessiteollisuuden koulutusalat

varsinkin se tuli hyvin esille millä tavalla grönlanti ja tanska suhtautuvat juurikin näitten fossiilisten varojen kaivamiseen sieltä grönlannin maaperästä mutta yhtä lailla sitten näitten öljyvarantojen hyödyntämiseen

jos on oma pääoma vielä vähissä niin millä saadaan teknologiateollisuudenkin esimerkiksi isommissa vientituotteissa se rakennuksen aikainen tai koneen teon aikainen rahoitus edes kuntoon

arvoisa puhemies

tämä on erittäin sivistynyt ja hyvä ympäristö keskustella tästä turkistarhauksesta paljon mukavampi kuin ryömiä siellä yöllä pelottelemassa näitä viljelijöitä

tässä on varsinkin tämä kehitysyhtiö erittäin mielenkiintoinen millä tavalla kehitysyhtiössä saadaan sinne lisää asiantuntijuutta ja millä tavalla me saamme sinne myös lisää ulkopuolista rahoitusta että näitä yhtiöitä voidaan kehittää

näen että tämä työllisyystavoite on hyvä olla olemassa siellä mutta näkisin että se työllisyystavoite on tämä uusien työpaikkojen synnyttäminen uusi luominen

siellä grönlannin alueella on paljon tutkittu öljyvarantoja juurikin kanadan ja usan kanssa mutta yhtä lailla siellä ovat vahvasti kiinalaiset pääomittamassa ja he ovat kieli pitkällä katsomassa jos sieltä jäätikön reunan alta rupeaisi maata paistamaan että lähdettäisiin kaivamaan sitten näitä mineraaleja

tämä yritysten edustuskustannusten vähennysoikeuksien poistaminenkin vaikuttaa toisaalta työttömyyteen meillä vahvasti eli pienet pitofirmat maatilamatkailufirmat matkailufirmat mutta olen myös huolissani mitenkä pori jazz tulee menestymään ja myös sulkavan soudut ja tämmöiset isot tapahtumat kuinka paljon sinne yritykset tuovat sitten omia edustusryhmiänsä enää ja kuinka he lähtevät näitä tapahtumia rahoittamaan

kun meillä on täällä maatalousministeri koskinenkin paikalla ja kun ihmettelin hieman tätä jätekysymystä ja jätekeskustelua niin eikö tämä turkisjäte eli lanta kierrä luontoon takaisin pellon ja viljan kautta

siellä oli työntekijöinä katkaraputehtaassa niin kiinalaisia kuin taiwanilaisia ja muunkin maalaisia erittäin kansainvälinen ja erittäin houkutteleva varmaan niin ulkolaiselle pääomalle kuin myös näiden varantojen etsinnälle sieltä

sen tilalle tällä hetkellä tehdään tuulimyllyn runkoja mutta nämä odottavat nyt sen takia että lupaprosessit ovat hidastuneet eli näitäkään ei tällä hetkellä valmistella

toivottavasti meillä tässä eduskunnassakin tämä keskustelu paranee sitä kautta kun meillä on enemmän ymmärrystä enemmän asiantuntijuutta sitten niin valiokunnissa kuin myös täällä eduskunnan salissakin käydä tätä keskustelua

näen sen näin

toinen asia arvoisa ministeri

kysyisin vielä koska sikatalous on tällä hetkellä muuttumassa enemmänkin minkkitarhoiksi ja yleensä maaseudulla pelataan yhtä lailla kuin muussakin liiketoiminnassa taloudellisin periaattein millä tavalla me voimme tukea nyt sitten sikataloutta tai hakea sille parempia markkinoita että sitä ei tarvitsisi muuttaa minkkitarhoiksi

esitänkin tässä kyllä harkittavaksi sitä kannattaisiko poistaa ely keskuksilta valitusoikeus että saataisiin näitä lupaprosesseja oikaistua ja olisi vähemmän valituksia näissä eri portaissa

tuo demareitten huoli siitä viennistä on ihan oleellinen ja siitä millä tavalla se tehdään mutta se ei ole varmaan tämän kehitysyhtiön tehtävä

näen itse että myös suomen tulee olla mukana tässä kehityksessä olla tutkimassa ja olla vahvasti mukana arktisen alueen toiminnassa

olimme valiokuntareissulla tuolla meksikossakin ja pohdimme millä tavalla suomalaiset yritykset voivat pitää kiinni esimerkiksi niinkin isosta työstä kuin meksikon televerkon uudistamisesta

älysähköverkot ovat yksi mikä täällä on kanssa tullut esille ja näen että se tuo näitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa niin pientuotannon verkkoon siirtymiseen kuin uusia mahdollisuuksia juuri tähän sähkön varastointiin

meillä on siellä hyvässä vaiheessa oleva oma nokia verkkoyhtiö joka ottaa kiinni siitä mutta millä me saamme sitten riittävästi sinne alle niitä muita kotimaisia ja muita tähän konsortioon

jos meillä on sähköautot ladataan niitä yöaikaan ja ajetaan päivällä voidaan myös varastoida sitä ja siinä voidaan myös pienvoimaa käyttää hyväksi

onko aikaa siinä vaiheessa jos vanhempi polvi äkkiä sairastuu tai tulee joku äkkinäinen liike

meillä on aktiivisempi avoimempi yhteistyö meidän europarlamentaarikkojemme ja myös komission jäsentemme kanssa ja itsekin olen nostanut esille neuvoston ja elinkeinovaliokunnan osalta että meidän täytyisi olla vielä enemmän proaktiivisia

ruotsissa tätä perintöverojärjestelmää ei ole ja se on toisella tapaa tehty

saisimme näihin yritysten taseisiin vahvistusta ja kun se vaihtaa sukupolvelta toiselle niin meillä jäisi sitä kehittämisvaraa niihin

pohjoismaiden osalta tällä hetkellä me vain seuraamme mitä erilaisia direktiivejä ja asetuksia eu komissio antaa meille mutta kuinka me pohjoismaat voisimme olla jo etukäteen yhdessä tuomassa omaa näkemystä

onko tarvetta tässä tilanteessa meidän ottaa pois sitä kehittämisvaraa yrityksistä vaan jättää se sinne ja saada kehittymään meidän pienyrityskenttää

arvoisa puhemies

energian osalta pohjoismaat ovat hyvinkin kadehdittava alue varsinkin tässä vaiheessa kun saksa tekee omaa energiapäätöstään ja hakee säätövoimaa pohjoisesta

meidän tulisi siinä katsoa vahvasti yhdessä ja sitä varten oikeastaan elinkeinovaliokunta on sitten asettanutkin kaksi raportoijaa allekirjoittaneen ja silvia modigin

näkisin että sitä ei tulisi sallia ainakaan tällä haavaa ja myös sitten otin esille tämän ja otan nytkin eikö meillä kumminkin tässä ammatti ja yritystoiminnassa ja myös työnantajasopimuksissa ole hyvinkin pitkälle ettei saa olla päihtyneenä työpaikalla

meillä on tämän vuoden aikana tehty aktiivisesti töitä älykkäitten sähköverkkojen osalta kokonaisenergiaratkaisujen energiansäästön osalta mutta yhtä lailla suhde tähän saksan markkinaan on esillä vahvasti tässä meidänkin työssämme

minä uskon että ainakin alueellisesti se tuo uskoa meidän oman lähialueen ja maakunnan talouteen että meillä on teollisuudenhaara mikä haluaa investoida ja haluaa investoida myös sitten maakuntakeskusten ulkopuolelle

lähtökohtana olisi tietenkin liikenteessä niin vesillä kuin maallakin että meillä ei ole alkoholia veressä ja emme ole päihtyneitä

mutta me tarvitsemme myös sitten suuren teollisuuden rinnalle tähän pieneen yritystoimintaan vastaavanlaista potkua että näitä investointipäätöksiä ja vihkimistilaisuuksia tulisi useammin vaikka kerran kuukaudessa

maa ja metsätalouden osalta ruotsi ja suomihan ovat olleet kuin kissa ja hiiri näiden poliittisien maatalouspäätöksien jälkeen mutta onneksi nyt ministeri koskisen aikana on saatu jo yhteisiä neuvotteluja ruotsinkin ministerin kanssa ja yhdessä sitten vielä maatalouskomissaarin kanssa ja toivon että tämä yhteistyö maatalouden osalta lämpiää

metsätalouden osalta näen että meillä on mahtavat metsävarannot täällä ja meidän pitäisi siinä vielä enemmän yhteen hiileen puhaltaa ja tehdä vielä tiiviimpää yhteistyötä varsinkin kun eu on tällä hetkellä asettamassa monennäköisiä ympäristösäännöksiä ja velvoitteita minkä osalta se tulee haittaamaan vahvastikin meidän elinkeinotoimintaa ja metsätalouden toimintaa

arvoisa puhemies

kupariverkko on nyt yli sadan vuoden iässä ja sitä nyt on kerätty pois

näen tämän signaalin oikean suuntaisena mutta kuten useista puheenvuoroista on tullut esille se tulkinta juuri ammattimaisen liikenteen yrittämisen välillä on aika epäselvä ja tämä tuo lisää rajoja tuo lisää pohdintaa

näen että tämä on harva asutusalueille erittäin tärkeä asia sillä meidän yrityssektorin palvelut tulevat varmaan olemaan sillä tasolla mitä emme tässä ajassa vielä ymmärrä

edustaja soukola otti hyvän asian esille mitä itsekin olen pohtinut eli miksi meillä on näin monta puhallusjärjestelmää

se tuo juuri poliisille aika paljon lisää liikettä kun otetaan ensin mereltä kiinni juopunut ja sitten hänet viedään verikokeisiin tai tarkkuusalkometritesteihin ja taas tuodaan takaisin

emmekö me voisi luottaa siihen yhteen kalibroituun laitteeseen ja saada lainsäädäntöä niin muutettua niin meillä olisi silloin myös byrokratian kautta muun toiminnan osalta helpompi elää tämän asian kanssa

vielä tästä eu asiastakin

näen tämän yhtenä vahvana asiana ja myös sen että ministerineuvosto on kuitenkin näitä suosituksia me teimme useita elinkeinovaliokunnankin osalta ottanut huomioon

soukolalla oli hyvä esitys siinä ja kannatan myös ari torniaisen esitystä että käsiteltäisiin vielä tiiviimmin tämä asia kuten siinä lainsäädännön loppuosassa on esitetty

muun muassa tämän eu asian osalta elinkeinovaliokunta esitti ruotsin ministereille että käydään lävitse nämä tulevat kahden vuoden sisällä tulevat direktiivit ja se mitkä ovat meidän yhteistyöllemme haitallisia direktiivejä ja toisaalta vielä eun suuntaan näin päin että haetaan sitä proaktiivista vaikuttamista mistä äsken mainitsin

siellä on erittäin hyvät ampumaradat olemassa tällä hetkellä ja olisi hienoa jos puolustusvoimat olisi yhteistyössä sitten sisäasiainministeriön tai muittenkin tahojen kanssa ympäristöministeriön kanssa siitä millä tavalla voitaisiin esimerkiksi keuruun tai hallinkin ampumaradat sitten järjestää siihen käyttöön että ne olisivat niin metsästäjien kuin muidenkin aseharrastusihmisten seurojen käytössä

arvoisa puhemies

millä tavalla me implementoimme meidän pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston päätöksiä omaan lainsäädäntöön tai saadaanko niitä edes meille tänne valiokuntiin käsittelyyn

jos tulee aloite niin siinä menee puolitoista vuotta että sitä pyöritellään siellä ja sitten se tulee ministerineuvostolle esityksenä huomioon otettavaksi ja ehkä se joskus siitä pyörähtää sitten tänne eduskuntaan

eli nyt kun tehdään uudistustyötä niin näkisin että eihän tämä riitä että me vain kerran vuodessa käymme tätä toimintakertomusta lävitse täällä salissa vaan pitäisi pohtia millä tavalla ne asiat yhteiset pnn näkemykset esimerkiksi tulisivat sieltä meidän valiokuntakäsittelyyn niin että sieltä olisi jotain efektiä suoraan tähän meidän omaankin lainsäädäntöön

arvoisa puhemies

mutta sitten kun tähän lisätään vielä kalastuskuntakohtaiset muut pyydysmaksut mitä moni rannalla asuva harrastajakalastaja erilaisia pyydyksiä on sitten laittanutkin katiskasta verkkoon ja rysään asti niin on tietenkin vielä kalastuskuntakohtaiset maksut lisäksi olemassa

näen että tämä kalastusharrastus on laajan suomalaisjoukon kesäasukkaitten ja varsinkin eläkeläisten hyvä harrastus niin että he pysyvät hyvässä vireessä ja saavat raitista ulkoilmaa

toisaalta hallitus on kuristanut aika lailla tällä hetkellä toimeentuloa eläkeläisiltä tasaveroja nostamalla polttoainemaksuja nostamalla

mietitään nyt kun lähdetään sinne kalastelemaan otetaan auto alle ja siitä lähtien myös veneen polttoaineet ja muut laskien mukaan niin en voi kyllä ymmärtää tämmöistä nostoa tälle rahalle

on oleellista ja hyvä että hallitus korjaa virheitään ei taida muuhun ehtiäkään

oli hyvä kuulla sinulta se että tässä keskustellaan suurempien kuntakeskusten kokoamisesta ja siinä meillä on varmaan paljon tekemistä

arvoisa puhemies

olemme täällä liikuttavan yksimielisiä siitä että liikunta kannattaa kaiken ikää ja liikkumattomuus on terveydelle vaarallista

ymmärrän sen että se on siellä keskuskaupungin kupeessa mutta ne samat lääkkeet mitä nyt ajetaan sinne keskuskaupungin kupeeseen menevät myös haja asutusalueelle syvemmälle suomeen

jos kuka niin me kansanedustajat sen tiedämme kun istumme päivät pitkät liikkumatta ja tälläkin hetkellä meidän ryhmistämme ollaan sairaslomalla joko liikkumattomuuden tai vilkkaankin liikunnan takia

sama linja pitää

olen hyvin huolissani myös siitä että tässä lisätalousarvioesityksessä ei ole pienyritystoiminnan edistämiseen mitään kovin isoja rahoja

kun mietitään millä lailla sukupolvenvaihdoksia tulisi kannustaa enemmän mutta yhtä lailla millä tavalla pienyrityksiin yhden hengen yrityksiin itsensä työllistäviin yrityksiin saataisiin uutta työvoimaa ja uusia työntekijöitä liikkeelle niin tätäkään tässä asiassa ei ole kovin vahvasti huomioitu

ei ole mikään ihan hassu näky lontoossa tai sitten esimerkiksi pariisissa tai haagissa kun ministerit ja kansanedustajat menevät polkupyörillä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tuossa pääministeri otti esille vahvasti tämän työllisyyden vahvistamisen ja räätälöityjä toimenpiteitä tähän kasvun toimiin

se on tärkein osa meidän terveydenhoidosta

mietin tässä haeskelin sieltä paljonko hallitus antaa nyt sitten yksinyrittäjille paljonko hallitus antaa perheyrityksille kun he tekevät sukupolvenvaihdoksia

todellakaan en tätä korotusta ole kannattamassa mutta ottaisin muutaman lisähuomion vielä tähän kalastuskuntien asemaan tällä hetkellä

vapaaehtoinen työ luo pohjan meillä monelle vapaaehtoiselle järjestölle niin kylätoimijoille kuin liikuntaseuroillekin ja on erittäin tärkeää että siellä saadaan liikuntaa

joku aika sitten mentiin takaisin tähän jakokuntakuvioon ja vesialueitten jakamiseen ja ne ovat aika kalliita nämä jakoluettelot mitä tällä hetkellä sitten eri viranomaisilta pyydetään

näin myös tämmöinen vanha alkiolainen tapa talkoot yhtenä liikuntamuotona eränkäynti ja vastaavat tavat millä kylät ja muut yhteisöt pitävät yhtä nämä liikuntamuodot täytyisi uudestaan nostaa henkiin

niihin menee useita satoja euroja kun jakokunnat pyytävät näitä luetteloita

näkisin että kun näistä viranomaismaksuista annettaisiin kalastuskunnalle helpotuksia niin sitä kautta me saisimme enemmän kaloja järveen

jos sattumalta käy näin että jää ylijäämää kalastuskunnan seuraavalle tulevalle vuodelle että kalastusmaksut tulevat tälle vuodelle loppuvuodesta muun muassa viranomaisten hitauden takia ei keretä istuttamaan ja ne ovat tilillä ne rahat se näyttää ylijäämää sen jälkeen niitä rankaistaan verotetaan rankasti

tähän järjestelmään näkisin että tässä olisi hyvä esittää esimerkiksi kalastuskuntien verovapautta tai vähintäänkin miettiä jonkintyyppistä menovarausta mikä on esimerkiksi maatalouden puolella

ihmettelen sitä miksi meidän täytyy sitten kotimaista energiaa rangaista ja antaa esimerkiksi kivihiilelle ja öljytuotteille kilpailukykyisempi hinta suomessa

jos tästä poliisin rakenneuudistuksesta jotain hyvää haluaa sanoa niin sen että poliisihallinnon yläpäästä tehtävät henkilöstövähennykset ovat varmaan paikallaan ja sitä kautta saadaan hallintoa kevennettyä

esimerkkinä on esille tullut että nämä kiinteistömassasta tulevat säästöt ovat mahdollisia